lisäksi eduskunta edellyttää että uudistuksella tulee vahvistaa tuomioistuinten riippumattomuutta ja lisätä vakinaisessa virassa toimivien tuomareiden osuutta tuomarikunnassa

arvoisa puhemies

edustaja marin vei sanani suusta

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin